siksi on niin tärkeää että ne toiminnallaan rakentavat parempaa maata ja tulevaisuutta

arvoisa puhemies

vihreät ovat hyväksyneet kehyspäätökset

arvoisa puhemies

suomi on pienten kaupunkien ja laajan maaseudun maa

vihreiden mielestä on pidettävä huolta myös syrjäisten alueiden ihmisistä

työllisyyden edistäminen ja viennin edistäminen ovat keskeisiä

lapsiköyhyys on lisääntynyt

tavoite hajautetusta uusiutuvasta energiasta on hyvin toteutettavissa maaseudulla missä riittää puuhaketta sähkön ja lämmöntuotantoon sekä materiaalia biokaasutukseen ja tuulisia paikkoja tuulimyllyille

se edistää työllisyyttä kun työtönkin voi ottaa vastaan työn ja sitä kautta työllistyä

mutta mistä saamme sitten uutta vientiä

on parannettava heikossa asemassa olevien lapsiperheiden asemaa ja satsattava ennalta ehkäiseviin palveluihin kuten kotipalveluihin ja neuvoloiden kotikäynteihin

meidän tulee tehdä huipputuotteita parempia kuin muut ja tässä tulee kysymykseen innovaatiopolitiikka tutkimus ja tuotekehitysmäärärahat ja yliopistojen määrärahat

tämä on ristiriidassa ilmastotavoitteiden kanssa

näihin toivoisin vielä jatkossa lisää huomiota ja lisää panostusta

murtajilla on suomessa tärkeä tehtävä pitää meriväylät auki muun muassa vientiteollisuudelle mutta ei ole järkeä viedä suomen valtiota ja sen kokonaan omistamaa yritystä ympäristön kannalta riskialttiisiin tehtäviin herkille arktisille alueille

tässä laissa on oikeastaan yksi pieni porsaanreikä joka vaikeuttaa kandidaatin ja maisterin joustavaa tutkinnon yhdistämistä ja varmasti sitä on syytä tarkastella sitten valiokunnan lakikäsittelyssä

on syytä pohtia millä eväillä jätämme kasvavalle sukupolvelle hyvinvoivan ja turvallisen maan

entäs jos sattuu vahinko ja vahingon kärsijät lähtisivät etsimään korvauksia öljyvahingoista

vihreät ovat hyvin huolestuneita eriarvoisuuden lisääntymisestä

onko tähän varauduttu

vanhuksia on hoidettava hyvin ja inhimillisesti

arvoisa puhemies

maaseutu tarvitsee monimuotoista yrittäjyyttä

pienille yrityksille neuvonta rahoitus ja kehittämispalvelut ovat tärkeitä ja niiden toimintaa helpottaisi hallinnollisten velvoitteiden keventäminen

kaupan suuryksiköiden sijoittuminen taajamien ulkopuolelle on estettävä sillä se heikentää pienten kyläkauppojen kannattavuutta ja on ympäristölle haitallista

arvoisa puhemies

raideliikenteeseen tarvitaan uusi visio jossa siirrytään ratojen rapisuttamisesta niiden nopeutettuun kunnostukseen

suomi voi olla aloitteellinen arktiksen suojelussa ja ilmastonmuutoksen torjunnassa sen sijaan että menemme mukaan kilpajuoksuun alueen hyödyntämisestä

arvoisa puhemies

hallitus on tänään antanut eduskunnalle ykn vammaisten oikeuksien sopimuksen ratifioinnin ja erittäin hyvä niin kiitos siitä

hallituksen tiistainen selonteko älykäs ja vastuullinen luonnonvaratalous korosti kiertotaloutta ja sitä että päästäisiin eroon fossiilisista

vammaiskysymykset ovat ihmisoikeusasioita

on tärkeää että vammaiset voivat elää täysipainoista arkea tehdä työtä liikkua osallistua ja saada palveluita mitä tarvitsevat

tarvitaan toimintastrategia jossa suunnitelmallisesti palautetaan ratoja henkilöliikenteelle

silti suomessa vammaiset ovat häpeällisen vähän työelämässä emmekä vieläkään ole onnistuneet nujertamaan pitkäaikaistyöttömyyttä ja nuorisotyöttömyyttä

kun sopimusta toimeenpannaan ja seurataan sitä että vammaisten oikeudet toteutuvat niin kuinka vammaisjärjestöt ovat osallisia tässä prosessissa

vihreät vaativat eettistä eläinten kohtelua ja kestävää tuotantoa

arvoisa puhemies

esimerkiksi kanadassa on mielenterveyskuntoutujille ja vammaisille tuki elämiseen ja asumiseen joka ei heikkene kun saa pientä työpalkkaa

turkistarhauksesta siirtymistä muille aloille kuten bioenergian tuottoon ja maaseutumatkailuun pitää kannustaa

turpeen ilmastopäästöt ovat suuret

paikallisesti vesistöjä pilaavat päästöt ovat myös hyvin epämiellyttäviä ja luonnon monimuotoisuus on myös vaakalaudalla suoluonnon ollessa uhanalaisena

metsähallitukselle kuuluu kolmannes suomen maa alasta mukaan lukien kansallispuistot suojelu ja retkeilyalueet sekä yleiset vesialueet

arvoisa puhemies

tällä hetkellä erikoissairaanhoito toimii parhaiten ja sitä ei pidä romuttaa mutta terveyskeskuksista on saatava hoitoa saatava parempaa hoitoa ja pidän tärkeänä sitä että laissa linjataan että palvelut on tuotettava lähellä käyttäjää

peruskoulun erityisopetuksen resurssit yliopistojen määrärahat tuki pienille kirjastoille opiskelijoiden terveydenhuollon turvaaminen tässä muutamia asioita

lisäksi tietosuojalainsäädäntö on uudistettava jotta auttavat viranomaiset saavat tiedon syrjäytymisvaarassa olevista nuorista ajoissa

mutta meillä on sellainen ongelma että kun turpeen verotusta on nostettu olemme joutuneet alentamaan metsähakkeen tuotantotukea

valtaosa suomalaisista kannattaa kyselyn mukaan virastoa valtion maiden haltijana ja käytön ohjaajana sekä pitää luonnonsuojelua tärkeimpänä huomioitavana seikkana organisaatiouudistuksessa

koulupudokkuuden ehkäisemiseksi on parannettava ennalta ehkäiseviä palveluja ja autettava lapsia nuoria ja perheitä ajoissa

tämän olemme me suomalaiset ihan itse keksineet kun olemme notifioineet metsähakkeen tuotantotuen eu komissiossa

sosiaalihuoltolain uudistus on keskeinen parannus

onko nyt keksitty ratkaisuja onko aloitettu uusi notifiointiprosessi jotta tämä kytkös voidaan poistaa ja metsähakkeen tuotantotukea nostaa

kasvupaketin satsaukset vihreät suuntaisivat homekoulujen korjaukseen rautateihin puhtaan teknologian ja biotalouden hankkeisiin sekä tieteen ja tutkimuksen edistämiseen

olisi ollut perusteltua että valmistelu olisi tapahtunut parlamentaarisessa komiteassa jossa mukana olisivat myös luonnonsuojelijat retkeilyjärjestöt ja saamelaiset

tämä kuntayhtymämalli on kyllä sinänsä perusteltu että silloin palveluita ei tarvitse kilpailuttaa mitä pidän hyvin tärkeänä

kun näin ei ole kysynkin vastaavalta ministeriltä

kuinka valmistelussa turvataan asianosaisten kuten kansalaisjärjestöjen kuuleminen ennen poliittista päätöksentekoa

varsinkin vammaisjärjestöt ovat viestineet että järjestöt tuottavat inhimillisiä vammaispalveluita ja asumispalveluita mutta olisi tosi tärkeää että kun eu direktiivi sallii sen että tämmöiset herkät erityisryhmien palvelut voidaan sulkea kokonaan hankintalain ulkopuolelle niin se olisi jatkossa mahdollista ja kysyn ministeriltä

suomen kaunis luonto ja sen monimuotoisuus on suojeltava vielä kun se on mahdollista

perinteiset laidunnustavat pehmeä metsien käsittely peltojen säilyminen viljeltyinä sekä vanhojen rakennusten kunnossapito ja kulttuuritarjonta ovat tärkeitä tekijöitä matkailun vetovoimaisuudelle

onko tätä asiaa pohdittu ryhmässä ja voisiko tällaisen lakimuutoksen vielä tuoda eduskuntaan

yhdeksän miljardin vaje julkisessa taloudessa ja kahden miljardin vaje kauppataseessa on upottava suo mutta suon yli voi rakentaa pitkospuut

tärkein tehtävämme on turvata parempi tulevaisuus maallemme

on uudistettava ja laajennettava vientipohjaa lisäämällä työtä ja uutta teollisuutta

turpeen energiakäyttöä on ilmastosyistä vähennettävä sillä turve ei ole uusiutuva luonnonvara ja tuottaa kivihiiltäkin suuremmat ilmastopäästöt

me vihreät haluamme tulevaisuuteen suuntaavan teollisuuspoliittisen ohjelman ja kevään kehysriiheen toimenpiteitä pienyrittäjien aseman parantamiseksi

lisäksi eläkeiän nostaminen asteittain eliniän noustessa on välttämätöntä hyvinvointivaltion rahoituspohjan vahvistamiseksi

askeleet kohti perustuloa kuten työttömän suojaosuudet asumistukeen ja toimeentulotukeen parantavat työttömien mahdollisuutta työllistyä

arvoisa puhemies

puheessa on käsitelty asioita jotka ovat vihreiden tavoitteita nyt ja tulevaisuudessa

on parannettava pienyrittäjän sosiaaliturvaa sekä madallettava kynnystä ja riskiä työllistää vähentämällä työllistämisen kuluja ja byrokratiaa

ei opettajien hoivatyöntekijöiden ja poliisien vähentäminen hyödytä yksityistä sektoria ellei yksityinen sektori löydä omaa menestymisen reseptiä uusia innovaatioita ja vientituotteita

toimeentulotuen siirtäminen kelan maksettavaksi on saatava pikimmiten koko maahan jotta jokainen tukeen oikeutettu sen saa ja byrokraattinen paperien pyöritys vähenee

voimakas metsien muokkaus ja yksilajisten puupeltojen suosiminen köyhdyttää metsäluontoa

kiirehdimme myös julkiset terveyspalvelut turvaavaa sote uudistusta sekä sukupolvia oikeudenmukaisesti kohtelevaa eläkeuudistusta

sosiaaliturvajärjestelmä ei kuitenkaan salli yrittäjyyden kokeilemista tai asteittaista siirtymistä siihen vaan vaihtoehtoina ovat edelleen täysi työttömyys tai täysi yrittäjyys

valtiovarainvaliokunta on lisännyt miljoona euroa pilottihankkeeseen jolla edistetään maahanmuuttajien työllistymistä ja kotoutumista

luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen edellyttää metsien suojelun tuntuvaa lisäämistä ja uusien luonnonmukaisten kasvatusmenetelmien edistämistä

julkisen talouden kestävyysvajeen torjumiseksi tarvittavien rakenteellisten uudistusten toteuttamistahti on ollut liian verkkainen

se on erinomainen asia sillä työ on paras kotouttaja ja tärkeä seikka tässä on kielikysymys kielikoulutus kielikoulutukseen nopea pääsy ja sen katkeamattomuus